enpä sitten keksinyt mitään muuta kuin että ryhdynpä pelastusenkeliksi ja liikenne ja viestintävaliokunnalle annan valmiin mallin että hoitakaa nyt fibauksenne pois

se muuttuu rikokseksi vasta sitten kun rupeaa sitä hyötyä sillä tavalla keräämään että salaa suomalaisena verottajalta saamansa osinko ja muut tulot

mustajärven puheenvuorossa käytiin näitä lyöminen on samaa sanoi kota sanotaanko temmin asioita läpi noin nykykollektiivisesti ilmaistuna

elikkä kun piti rekrytoida niin ei oikein tiennyt siitä tittelistä mitä tuli rekrytoineeksi ei ollut syvällisempää käsitystä siitä mitä se tutkinto oli

yhdysvalloissa ovat hommat menneet poskelleen

kaiken tämän kuultuani olen tullut entistä vakuuttuneemmaksi että hallituksella ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin ajaa tämä hallituksen esitys tämän mietinnön mukaisena läpi

täytyy sanoa että niissä oli erinomaisen paljon mielestäni sellaisia näkökohtia joiden pitäisi olla ehdottomasti analyyttisesti käsiteltyjä

kun ministeriöstä hörkön ottaa asiantuntijaksi joka on tämän lain alkuperäinen valmistelija niin hän ilmoittaa että ilman muuta ja sillä tavalla saa valiokuntakin suorituspisteen aikaiseksi

toisin sanoen tämä odotus arvo on a erittäin alhainen ei odotusarvo että nämä varat käytettäisiin suomessa niin sanotusti kulutukseen on erittäin alhainen

mietinnössä kiinnitetään aivan oikein tienkäyttömaksuihin huomiota ja todetaan erittäin arvokas periaate siitä että se tieto siitä järjestelmän käyttöönotosta pitää saada erittäin hyvissä ajoin

niistä vaikeneminen on ihan yhtä suuri virhe kuin virheellisten numerotietojen ylös merkitseminen

kyllä nyt ed

kysymyshän on näissä kaikenlaisissa torppaamisissa siitä millä tavalla ja millä ponnekkuudella toimeenpanovaltaa käytetään

arvoisa puhemies

nimittäin ei tasavallan asioita voida hoitaa sillä tavalla että olennaisia havaintoja valtion talouden työllistymisen jnp

minusta se on tärkeä asia mutta ympäristöpolitiikka on toki paljon muutakin hyvin paljon muutakin

sana suhdanne jossa pitäisi harjoittaa elvytyspoliittisia toimenpiteitä

arvoisa ministeri kun esittelitte valtioneuvoston reaktiota tähän mietintöön totesitte että sähköiset vinjettimaksut ovat tulossa

ja se kiusallinen yksityiskohta on se että jos tästä keskustelusta tulee sellainen vaikutelma että tällä lainsäädäntötoimella yrityssalaisuuden turva on taattu suomalaisissa yrityksissä ja jos vielä käy niin että tulkitaan asiat niin että tähän lakiin nojautumalla tukeutumalla tämä homma hoituu pulkkaan niin silloin ollaan kyllä hakoteillä kerta kaikkiaan

tästä oli tietty hyvä puoli tietenkin se että silloin kun kouhitaan ja myllätään aina siitä myöskin myönteisiä tuloksia tulee

tämä on nyt se konsti saada teidän mainitsemanne vaikeat asiat läpi ympäristöverotuspuolella ja kun se on vaikeata niin se pitää hoitaa vaikeassa paikassa

siis esittelijävaltaa käyttäen ja päätöksentekovaltaa käyttäen

tähän maailman todellisuuteen meidän pitää kansalliset toimenpiteemme tähdätä

kysymys on rakennemuutoksesta erittäin syvästä rakennemuutoksesta jossa pitäisi valita toimenpiteet rakennemuutoksen mukaisesti

tämän viime kesän ydinvoimapäätöksen jälkeen tuli aivan erityinen velvoite toimia sillä tavalla kuin juuri äsken kuvasin sen kaiken aikaisemman velvoittavuuden päälle

kuitenkin varsinaisesti olin valmistautunut kiinnittämään huomiota siihen mitä valtiovarainministeriö omasta toiminnastaan kertoo

arvoisa ministeri jos haluatte oikein yllätyksen elämäänne niin tehkää se temppu mahdollisimman pian niin tulette yllättymään ketkä liikennöivät suomen maanteillä raskaan liikenteen puitteissa

arvoisa puhemies

silloin sen saa läpi

mutta ne voivat ne toimenpiteet tietysti olla samanlaisia kuin ne olisivat suhdannemontun kohdallakin

siis sitä ei nimenomaan saavutettu eikä sitä kyllä tällä hallituksen esityksellä yhtään pätkänkään vertaa lisää saada aikaiseksi päinvastoin

elikkä toisin sanoen tässä olisi käynyt aika huonosti käymällä niin valtaisa keskustelu tästä aiheesta kuin tästä aiheesta on keskustelua käyty

tästä ei voi muuta seurata kuin se että rakennemuutoksen tosiasian ollessa kysymyksessä hyvin pian siirrytään siihen mitä täällä on ruvettu hienosti kutsumaan exit strategiaksi eli ulko ovi löytyy

ensinnäkin jos jonkun niin valtiovarainministeriön pitäisi kiinnittää omassa kertomuksessaan huomiota kansakunnan talouden yleiseen tilaan ja jos siinä on jotakin myönteistä niin kertoa se ja jos siinä on kielteistä niin kertoa se oikein

nyt täytyy olla yrityksissä erittäin skarppina tietoturva asioissa ja katsoa niitä kaikkia muita konsteja millä yrityssalaisuutta voitaisiin murtaa ja niitä siepata ja niitä sieppauksia hyväksikäyttää

minun tietysti arvoisa puhemies on vähän vaikea itsekin puhua kun on tullut itse suoritettua niitä maisterintutkintoja kiusallisen verran mutta tuota toi voitto toi motko kuitenkin olen pyrkinyt jos olen niitä suorittanut sitten tätä ammattilaisuutta juuri niissä aloissa tarjoamaan ostettavaksi vaikka näin

se tarkoittaa käytännössä sitä että se hallitus jonka kansa suosiollisesti katsoo olevan hyvä jatkamaan näitä hallitsemisen hommia ensi kevään jälkeen ryhtyy ensi töikseen perkaamaan kaikki budjetin pääluokat ja momentit

rajala totesi

siellä oulussa nyppii nyt

ja arvoisa ministeri minä kerron miksi erityisesti nyppii tämän asiakirjan perusteella

tämä arsenaali joka sillä puolella on se massiivinen arsenaali on erittäin laaja ja merkittävä ja sillä kentällä toimiminen edellyttää huippuasiantuntemusta

minä luen väliotsikon ja te voitte yhtyä sen kuultuanne kun ette ole näköjään sitä lukenut siihen miksi meillä nyppii

arvoisa puhemies

jotta sen ulko oven löytäminen olisi poliittisesti mahdollista se merkitsee silloin ympäristöverojen haitakkeiden ja muiden sellaisten erittäin voimakasta verotusta

tässä kansakunnan talouden yleistilanteessa pitää ehdottomasti aina muistaa se että vaihtosuhde on ollut pitkään ylijäämäinen mikä tarkoittaa sitä että kansantaloutena olemme jopa eräässä laskennassa velattomia elikkä meille on kertynyt varallisuutta enemmän kuin me olemme onnistuneet velkaa yksityisellä ja julkisella puolella tekemään

elikkä siis toisin sanoen tässä tarvitaan jatkossa erittäin pikaisesti selvitys siitä mikä on tiedepuolta ja tutkimuspuolta mikä on ammatillisuutta

sinä aikana kun tätä asiaa käsiteltiin sosiaali ja terveysvaliokunnassa johonka todellakaan en kuulu en ole koskaan kuulunut enkä nytkään kuulu tuli selvitys siitä kuinka paljon varallisuutta on näillä järjestöillä jotka pyrkivät vilpittömästi tukemaan juuri tätä viiteryhmää suomalaisessa yhteiskunnassa

tässähän olisi pitänyt tietysti sanoa että oulun seudulla on jo tehty tämä aiesopimus ja linjaus ja valtioneuvosto sitoutuu siihen kun on allekirjoittanut sen ja sen jälkeen sitten tulevat muut perästä

siinä sen ammatillisuuden huippuunsa vieminen ja sen ammatillisuuden tunnistaminen on kaikkein tärkein asia

eli toisin sanoen meillä on tulossa aivan uudenlainen aikakausi eteen näissä asioissa ja on mielenkiintoista että se käynnistyy sillä että vihdoinkin saadaan käännetty alvi käyttöön

tärkeintä on että kun halutaan tulla palvelukseen otetuksi niin työhönottaja tietää mitä tarjolla on

valtionta lous on sinänsä ihan oma stoorinsa mutta tämä yleinen kansakunnan taloustilanne on ihan hyvä

olisi tietysti erittäin hienoa jos nämä varat käytettäisiin nyt olemassa olevien sodassa mukana olleitten hyväksi

se kestää erinomaisen hyvin paremmin kuin monet monet kansantaloudet tällä maapallolla kestää nyt tämän taantuman

siis meidän pitäisi päättää suurista asioista suurista määristä mutta yhä enemmän budjettitekstistäkin on tullut vain pelkkää kertomusta että tämmöisiä hyviä asioita maailmassa on saas nyt nähdä kuka niitä sitten käytännössä toteuttaa

noitten säätiöitten tuotosta ja pääomasta otettaisiin varallisuutta vuosittain ja lisäysperiaatteella valtio laittaisi toisen mokoman lisää

tämä juuri tämä hetki tämän selonteon käsittely tämä on välitilinpäätösarviointi asioille ja valitettavasti asiat eivät ole edenneet sillä tavalla kuin on eduskunnan tahto ollut

sillä tavalla oltaisiin eu kulttuurin mukaisessa käytännössä mukana

arvoisa puhemies

minä luin näitä kansainvälisiä teollisuusalan tiedotteita sillä tavalla että kiina on päättänyt jo tarkoista vientikiintiöistä näitten harvinaisten maametallien suhteen juuri niitten jotka ratkaisevat juuri niin kuin tämä justus von liebigin minimilaki primäärituotannon tason ratkaisee

jos harmaan talouden ja pimeän mustan talouden verotulomenetykset olisivat poistetut agendalta niin sehän tarkoittaisi sitä että suomi olisi varmuudella taloudeltaan euroopan ylivoimaisesti paras valtio siis ohittaisi tässä suhteessa luxemburgin slovenian jonka parlamentin puhemies täällä pistäytyi ja slovakian ja nehän ovat nämä meitä paremmin pärjänneet valtiot eussa

seurujärvi pitäisi huolen siitä että liikenne ja viestintävaliokunnassa otettaisiin tämä asia ainakin sen verran käsittelyyn että pyydettäisiin asiantuntijalausunnot tästä aloitteesta

tässähän on kysymys modernin mahdollisuuden hyödyntämisestä elikkä sillä tavalla se maapallon rajallisuus tulee nopeammin vastaan

olette uskomaton kameleontti ja kaikella kunnioituksella ei mitään loukkaavaa siinä

keskustelu on nyt päättynyt niitä voi myös hyväksytään hyvä että tämä puoli ja viestintä oy ab lähetti keskustelua varten riisillä mahdollisuus otettaisiin myöskin huomioon

mutta jännittävää on seurata ministereitä

arvoisa puhemies

samalla mikä koskee väestöräjähdystä siinähän vaan tahtoo käydä sillä tavalla että niin kauan kuin ruokaa ja makeaa vettä riittää se käyrä nousee jyrkemmin ylöspäin eikä mene tasaisesti

on vaiettu siitä mikä on ideologialle vierasta

jos on kuapeli niin kuapeli suap olla mut kuhan putkoo tulloo niin ei sua tullakkaan taikka tulloo kuitenkin mutta se on sitten sama asia tai se ei ole sama asia

ja valtakuntamme marxilaisimmat yksilöt löytyvät ei suinkaan skpn erilaisista versioista joita suomessa on varmaan puolenkymmentä vaan ne löytyvät valtiovarainministeriön virkamieskunnasta jonka syvällinen henkinen analyyttinen ote ja asenne on se että kaikesta mikä on tympeätä ja näköä haittaavaa vaietaan ja siinä kaikki

arvoisa puhemies

edustajat satonen rantakangas ja myöskin osittain seurujärvi kertoivat tässä juuri rehellisesti reippaasti ja hyvin artikuloiden mihinkä heidän puolueensa pyrkivät

arvoisa puhemies

ulkopuolisena havainnoitsijana totean että se kaikki suurin piirtein tapahtuu ympäristön laadun kustannuksella mistä tulevat sukupolvet sitten vähän niin kuin lausahtavat sopivia arvioitaan teidän poliittisen toimintanne luonteesta ja tuloksista

mutta sen verran kuitenkin on tapahtunut että ne mitä silloin perusteluina pidin ovat osoittautuneet aika koviksi perusteluiksi

arvoisa puhemies

juuri näin

tämä on aika hurja juttu siinä mielessä että kun nyt elämme tässä laman kynnyksellä taikka taloudellisen taantuman kynnyksellä jopa sen toisella puolella jossa työpaikkoja tahtoo mennä niin nyt tämä hallituksen esitys ja sen mukainen mietintö laiksi saatettuna antavat erinomaisen mahdollisuuden tietoturva alalle tarjota palveluksiaan

historiallisesti kansallispuistojen kohdalla niin kuin on käynyt jo selville on ollut kaksi poikkeusta jotka liittyvät siihen tilanteeseen että nämä poikkeavat rakennelmat ovat olleet jo silloin kun perustamispäätös on tehty

me kaikissa puheenvuoroissa olemme halunneet että säännellään säännellään niin pitkälle saakka kuin mahdollista että mitään harkitsematonta ei pääsisi tapahtumaan mutta te tuomitsitte sen sillä tavalla kuin äsken teitte

arvoisa puhemies

tämä luottokriisi lähti liikkeelle niin kuin kaikki olemme havainneet yhdysvaltain ja brittein saarten asuntoluottomarkkinoilta

mutta nyt ihan viimeisinä päivinä on käynyt ilmi että siellä taustalla näyttääkin olevan harmaan ja mustan talouden pääomamassat niin kuin sveitsin tilanne viime viikolta on aivan hyvin tuonut esille

tällä arvoisa puhemies on silloin merkitystä

elikkä tämä on työllistävä laki niin yllättävää kuin se onkin

arvoisa valtiovarainministeri tämähän on antamassa myöskin meille suomalaisille erinomaisen mahdollisuuden lähteä kyselemään yhdysvaltain tavoin mahtaako tuolla olla suomalaisnimisiä tallettajia takana niin että saisimme tämän kuplan kerrankin puhkaistua

mutta tarkastellaanpa asiaa pikkuisen

se on ed

herra pääministeri olen ymmärtänyt toivottavasti oikein että lupasitte sen että tehdään eräänlainen veroanalyysi nyt ja pikaisesti ja silloin kiinnitän huomiotanne kahteen asiaan pitäisittekö seuraavista asioista huolen

kalliksen korostama näkökohta että kummastako on kysymys siis terminologisesti ympäristökuormituksen vähentämisestä vai vesistöjen kuormituksen vähentämisestä

ensinnäkin siis kotitalousvähennys

nyt viimeisen parin viikon aikana tämä trendi on johtanut siihen että suorastaan riekkumista harrastetaan näin vakavilla asioilla

sen yksi merkitys on ollut että harmaata taloutta on saatu kuriin elikkä mikä on se rekisterisidonnaisuus jolla on päästy rakenteellisesti tähän hommaan mukaan

ministeri mielestäni erinomaisen hyvin vastasi siihen että ympäristökuormitus oli sen prosessin tuloksena oikea ratkaisu

saksalaiset räjäyttivät sen mutta sallittiin rakentaa tämän historian takia uusi sille samalle paikalle

sitten kun äsken tuli mainituksi tämä remonttihomma ja rakennusten isot remontit ja mitenkä siellä on volyymia nyt tullut valtavan paljon niin eduskunnan rakennustoimikunta on vähän konsulentti teille siinä suhteessa että kun olemme kuunnelleet tätä virolaistarinaa siellä siellä oli kolmas osaa tai tuotantoihin pimeitä kolmasosa pimeätä

tämän vahvistaa se että kun te ed

näin jos maailman kehitys menee siihen suuntaan kuin se on viime aikoina ollut menossa

vastaan edustajansa silva sinänsä voi voi ed

timo